sitä että alkuperäisväestöt menettävät elinmahdollisuutensa

kun tämä perusosa tästä hallituksen esityksestä laadittiin silloin vielä elettiin vähän toisenlaisissa olosuhteissa vuosi sitten

mitä tästä seuraa

ensinnäkin ne vanhat kemera puolen ajan sopimukset olisi kyllä syytä nyt joustavasti hoitaa pois eikä niitten kanssa ryhtyä pelleilemään

samalla tavalla sitten jotta se ei tuntunut niin vaikealta sovittiin niin sanotusta järjestelyvarasta

arvoisa puhemies

näitten tällaisten operaatioitten heikko kohta on se että siitä huolimatta että tässä salissa on sitä pyydetty monta monituista kertaa ei ole hallituksen taustavoimista virkamiehistä löytynyt porukkaa joka kuvaisi meille sen mitkä nämä olosuhteet ovat ja mitä niitten hyväksi voitaisiin tehdä

viisas hallitus olisi tehnyt sillä tavalla että kun näki mitä tässä tapahtui viime viikkojen aikana mihinkä tämä kaikki voi johtaa ja kun joutui toteamaan tuolta ministeriaitiosta sen mitä sieltä todettiin niin silloin olisi pitänyt ehdottomasti vetää tämä hallituksen esitys pois

toinen asia on että minun kaaliini ei mahdu miksi ihmeessä metsähallitukselle pitäisi tätä tukea antaa onko jokin ihmeellinen päivähoitovelvoite meillä metsähallituksen suhteen tässä suhteessa

mutta näin saa tehdä

arvoisa ministeri

se juju oli se että jotta me saimme maksimoitua tämmöisen potin käyttöön siinä tarkoituksessa jota te olette nyt edistämässä tässä hallituksessa niin myöhennettiin sen toteutusajankohta joulukuun lopulle jolloinka jaettuna muutamalle päivälle siitä tulikin jo iso summa niihin pohjapalkkoihin lisää

valitettavasti näin ei tapahtu o

täsmälleen samassa asiassa kiinnittäisin arvoisan oikeuskanslerin huomiota siihen että meillä on ollut ihan tuoreeltaan tapauksia joista minäkin olen kantelukirjeitä lähetellyt ja joissa on nimenomaan mitä todennäköisimmin siellä taustalla juuri sellainen destia tapauksen kaltainen ilmiö jonka ytimeen kansanedustajana on vaikea päästä mutta ne ainekset voi saattaa teidän tietoonne

ja mikä rooli suomella voisi olla se vesi viljelee riisin hart siviili esimerkiksi siviilikriisinhallintaan varattujen määrärahojen avulla vaikuttaa ja toimia sen hyväksi että ne ympäristöolot olisivat sellaiset että ihmiset voisivat siellä elää

yleiskeskustelu on nyt

me kuuntelimme tänä päivänä valiokunnassa upm kymmenen edustajaa ja kun sen viidakon kuunteli kahteen kertaan niin ei voi kyllä sanoa mitään

jos kotoiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lain sisällön mietinnön mukaisina tähän kidutukseen simonen käsittely on näinä

mutta sitten vielä yksi asia ja se on nämä omat metsät

nämä selonteotkin ovat tällaisia lisukoita muutaman sivun mittaisia monisteita jotka ovat olleet tällaisia koko ajan

jos te voisitte arvoisa oikeuskansleri saattaa meille tiedoksi näissä puheenvuoroissanne joita täällä voitte käyttää millä tavalla me käyttäytyisimme jotta me voisimme olla avuksi näissä tapauksissa

toisaalta niin että tehdään hallinnon remontteja yhteiskuntaan ja siinä yhteydessä huomataan että oho siinä se meni se suomen ympäristökeskuskin nyt ja sitten tulee erikoislaki jolla varmuuden vuoksi sitten varmistetaan ettei se nyt ihan kokonaan mene kuitenkaan

minä olen yrittänyt puhua ulkoministereille tästä asiasta viimeksi perjantaina mutta ei kyllä viesti näytä menevän perille

kiinnitän arvoisan oikeuskanslerin huomiota siihen että kun tarkastusvaliokunta oli käymässä valtiosihteeri sailaksen luona niin hän sanoi havainneensa että nämä äsken mainitut rakenteet ovat jo valtiokoneistossa sisässä

tuttu juttu

jälleen on kysymys näistä oecd suositussopimukseen perustuvista kaksinkertaisen verotuksen estämis ja verotietojen vaihtosopimuksista

kommenttina kuultuun

kasvi täällä aikaisemmin kiinnitti huomiota siihen että saksassa vastaava lainsäädäntö on menossa aivan päinvastaiseen suuntaan

mutta sitten toisaalta on tuottavuusohjelma kuitenkin varmistamassa sen tulvaveden mukana viemisen niin että se vielä on kuitenkin uhkana päällä ja velvoitteet karsia vakansseja aivan hillittömät

sen jälkeen kun viimeksi keskustelimme tästä asiasta elikkä oliko se viime viikolla on tapahtunut ällistyttävästi raportoimisen vertaista nimittäin sitä että viikonvaihteen aviisit kertoivat että saksa ja sveitsi ovat päässeet suurin piirtein sopimuksen kynnykselle siitä että tämä jyrkkä vankka pankkisalaisuus murtuu ja näiden harmaan talouden rahanpiilottajien henkilötiedot ja tilitiedot tulevat siis sveitsissä olevat tilitiedot tulevat saksalaisten viranomaisten tietoon ja tämä on vihonviimeinen hetki

sille parempaa vaihtoehtoa ei ole esitetty

ministeri pekkarisen kanssa tästä aiheesta on puhuttu aika monta kertaa

kysymys on siis aivan täsmälleen kahdesta erilaisesta kulttuurista ja se tavallaan aika jännittävällä tavalla saa vahvistuksensa siitäkin mitä ed

tämä yksityinen sektori joka nyt hankki runsaasti julkisuutta yhden entisen oppilaani johdolla

nyt kun ollaan tässä ajassa niin tämä kaikki on historiaa

minulla ei ole mitään sitä vastaan että on kilpailua mutta sen kilpailun pitää olla reilua ja sen pitää olla lähtökohtaisesti sellaista että se ottaa alueelliset mahdollisuudet huomioon

niin että kyllä tämä surullista eräiltä osin tämän hallituksen työ on

on syytä nyt muistaa se että belgian puheenjohtajakaudellahan tämä piti hoitaantua

tässä käytännön homma on se että nyt kun näitten asioitten hoito yksityisellä puolella elinkeinoelämän keskusliitossa on naisten hoidossa niin nyt ei tapahdu

nyt tuota meni työ ei ole pystynyt tuottamaan kokonaisvaltaista referenssilaitosta

ruohonen lerner äsken juuri totesi

siteeraan tässä sttn ja suomen kuvalehden ekn lainsäädäntöjohtajan lasse laatusen lausumaa koska sillä on tässä merkitystä kokonaisuuden kannalta

asian aikaisempien vaiheitten aikana olen tuonut esille sen mielipiteeni että aina kun on näitä energiatehokkuusasioita esillä niin pitäisi olla jonkinlainen logo jolla tunnistetaan nämä hankkeet niin että ne saisivat asiaan kuuluvan huomion

eikö belgian pitänyt koota nämä toimijat kasaan ja tämä toteutukseen mutta niin ei sitten kuitenkaan käynyt ja nyt sitten hallitus on ryhtynyt tähän tilanteeseen

tässä nimenomaisessa tapauksessa on aivan kohtuutonta odottaa sitä kun me emme saa sitä seinäjokioulu väliäkään kaksiraiteiseksi näköjään millään

on kylläkin yksittäisien fraktioitten käsittelylaitoksia jotka ovat hienoja paikkoja mutta se on semmoista rusinat pullan päältä keräily systeemiä

johtaja laatunen toteaa että hän haastaa rikollisten suosijat ja viranomaisvallan väärinkäyttäjät tässä prosessissa ja ilmoittaa että hän ei lepää ennen kuin he joutuvat vastuuseen ja häpeään

kokonaisvaltaista uskottavaa referenssilaitosjärjestelmää ei ole jolloinka tämä jää valitettavasti ainoaksi ajatuksellisesti toimivaksi vaihtoehdoksi

arvoisa puhemies

sehän merkitsee käytännössä sitä että kilpailullisesti käykin eu lainsäädännön kautta niin että suomen mahdollisuus kilpailla kansainvälisillä markkinoilla tyrehtyy ja näinhän ei voi olla

tässä on nimittäin sillä tavalla että kun näitä tulee ja tulee ja tulee semmoinen asennoituminen ai se taas sitä muutetaan syntyy helposti

kun varsinainen puheenvuoro meni vähän pitkäksi niin jätin siitä yhden osion pois ja ajattelin että kuitenkin sen haluan tuoda esille

mutta käytännön tasolla nämä energialaitosvetoiset jos näin voi sanoa kunnalliset jätteenpolttolaitokset eivät välitä meistä yhtään mitään

ensinnäkin vielä uudeksi johdannoksi tälle lyhyelle puheenvuorolle totean sen että kyllä se ymmärrettävää on että tämmöinen sosioekonominen puoli rupeaa näyttelemään ympäristönsuojelupuolta merkittävämpää roolia suomalaisessakin yhteiskunnassa vaikka meillä ympäristön tila esimerkiksi keski eurooppaan ja osittain etelä eurooppaan verrattuna on aika tavalla hyvä yleisesti ja erityisesti

kallis äsken lausui seuraavalla tavalla

on päässyt vaan siihen että on muutama tuhat avaintilitietoa saatu vaihdettua jos näin voidaan sanoa

olen ed

missä klikkasi

martti korhosen kanssa aivan samaa mieltä että tässä pitää olla itsekäs ja toivottavasti uusi hallitus on niin itsekäs kuin nyt eläimellisesti voi olla

klikkasi siinä että koko tämä rahoitusmaailma finanssimaailma on luottanut siihen että pankit ja rahoituslaitokset puolustavat viimeiseen hengenvetoon saakka osakkeenomistajien etua mutta niinpä ei ole tapahtunut vaan ne ovat luoneet juuri niin kuin ed

on aivan yks hailee onko tätä laitosta siis eduskuntaa suomessa olemassa vai ei

mutta nyt sitten siis sveitsi ja saksa ovat sopimuksen syntymisen kynnyksellä lehtitietojen mukaan

puhuu ek se instituutio suomalaisessa yhteiskunnassa joka suosii harmaata taloutta ja mustaa taloutta ja joka haluaa jäsenkuntansa suojautuvan hallintarekisterin taakse anonyymina

aivan lyhyesti

mutta vielä tässä pitää kun ruvettiin kiittelemään kiitellä ministeri mauri pekkarista joka täällä salissa lupasi että tämä homma lähtee liikenteeseen ja tämä saadaan hoidettua

kallis äsken kuvasi kaikenmaailman rahoitusinstrumentteja kaikenlaisia koosteita asuntolainoista paketoineet niitä ja sitten myyneet toisilleen ja sillä tavalla kupla on synnytetty kunnes se kupla puhkesi

hyvin mielenkiintoista oli kuunnella ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajan äskeisen puheenvuoron loppuhuipentumaa jossa hän katsoi että tämä ympäristönsuojelulain muutos joka on näinkin paljonkin keskusteluttanut suomalaista yhteiskuntaa on tuottava hyvän tuloksen mikä nimenomaan ed

tämmöinen taho antaa tällaisen lausunnon kuvaa siis varmasti toisenlaista ilmapiiriä ja toimintakulttuuria kuin se mikä saksassa on tämä siis saksalaisten eduksi ilman muuta

arvoisa puhemies

kiinnitän yhteen seikkaan huomiota ei niinkään ole kysymys lain tekstistä vaan asetustekstistä

arvoisa puhemies

minulla on kunnia olla näitten asioitten superekspertin entisen vastavakoilun johtajan lanko joka yhteisillä kalastus ja metsästysreissuillamme on käyttänyt yhteistä aikaamme kertomalla mitä hurjimpia juttuja siitä millä tavalla yrityssalaisuudet ovat vaarantuneet suomalaisessa elinkeinoelämässä

nimittäin hän on jättänyt vastalauseen tähän mietintöön niin että hän unohti hetkeksi sen että hän oli vastalauseen jättänyt mutta haitanneeko tuo mitään

mutta tässä tapauksessa se asetus tarvitaan nyt elikkä toisin sanoen siinä on giljotiini valtioneuvostolla päällä elikkä se asia joudutaan ratkaisemaan heti välittömästi sen jälkeen kun tämä laki on vahvistettu

semmoinen luonnonhistoriallinen muistutus on paikallaan tässä asiassa miksi tämä ympäristönsuojelullinen näkökohta on niinkin merkittävä kuin se nyt tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

hallituksen esitys on ohjelman mukainen ja erikoisesti kiinnitän huomiota näitten erittäin hyvien puheenvuorojen jälkeen tähän lausumaehdotukseen jota äärimmäisen voimakkaasti kannatan

kysymys on vain siitä millä tavalla sitä taistelua käydään ja kuinka asiat hoidetaan

se on todellinen ongelma

toivon että ministeri brax löytää jostakin salaisesta laatikosta varallisuuden ja osaamisen tehdä tämän rangaistussäännösesityksen tänne eduskuntaan

tässä suhteessa tietysti ehdoton primääriedellytys on se että yritysten tietoturva asiat ovat kunnossa

pakkasen aloite on tullut erinomaiseen ajankohtaan ja se on siinä mielessä erittäin hyvä että nyt kun aselakia lähdetään uudistamaan niin aivan kuten aloitteessa todetaan kestää pitkään kun erilaisia valmistelutöitä joudutaan tekemään ja se kestää pahimmillaan vuosia

sen jääkauden jäljiltä täällä on ollut sitten irtonaisia maalajeja peruskallion päällä

se on todella tarpeellinen se on todella kiireellinen

tähän alkuun vähän aikaisemmista puheenvuoroista poikkeavaa tekstiä

meidän ei tarvitse mennä arvoisa puhemies tästä eduskuntatalosta kuin tuohon kampin aukiolle

maapallon historia tähän saakka ei ole ollut mitään muuta kuin ilmastonmuutosten historiaa

se koskee myöskin sitä että yrityksen sisällä on saatettu harvinaisen selvästi tiedoksi se kenellä on oikeus mihinkäkin tietoon

ja sitten taas kauhajoen ja jokelan tapausten jälkeen on esiintynyt selviä ylilyöntejä sen suhteen että haluttaisiin kieltää kaikkinaisten aseitten käyttö suomessa

tässä katsannossa täytyy sanoa että toivon mukaan tämä laki antaa oikeutuksen todeta muun muassa näin että hyväksymällä tämän lakiehdotuksen parannetaan käyttäjän yksityisyyden suojaa ja annetaan pääkäyttäjälle selkänoja niitä vastaan jotka haluaisivat hänen käyttävän teknisiä oikeuksia muuhun kuin palvelun suojelemiseen ja käyttökelpoisena pitämiseen elikkä siis toisin sanoen tämä käännettynä eräällä tavalla toisinpäin

se tarkoittaa silloin sitä että liiallinen ravinnekuorma pilaa sitä veden laatua vaikuttaa tietysti niiden tuottokykyyn puolesta ja puolesta osa on tarpeen ja osa ei ole

sehän ei suinkaan ole tarkoitus koska suomessa tehdään paljon sellaista harrastustoimintaa metsästystoimintaa jossa ase on välttämätön

ne ovat kotoisin sellaisilta jotka ovat onnistuneet ne ostamaan ja välittämään näille

pakkanen sanoi eihän se ase sinänsä ole vaarallinen vaan ne henkilöt ovat vaarallisia semmoiset henkilöt jotka eivät sitä aseenkäyttöä osaa tai sitten he esimerkiksi eivät ole henkisesti tasapainoisia ja he saavat sitten aseen haltuunsa

elikkä toisin sanoen tämä rangaistussäännösaikaansaannos on erittäin tarpeellinen erittäin kiireellinen ja hallitus hoitakoon työnsä tältäkin osalta päätökseen

toinen lähestymiskulma on se mitä täällä maapallolla nyt sitten uusiutuvaa ainesta energiankäyttöön on kun jätetään fysikaaliset ilmiöt ulkopuolelle ja se on yhteyttämistuotteet

tässä katsannossa on erinomaisen paikallaan että näihin ympäristönsuojelullisiin näkökohtiin kiinnitetään kasvavaa huomiota mitä kaikkea tästä voi sitten olla seurauksena

on tärkeää nyt että tämä asia tulee keskusteluun ja valiokunnissa se saa asianomaisen huomion ja siellä asiaa tarkastellaan monipuolisesti

tässä nyt on sillä tavalla että kun ei voi olla kaikkien puolella tässä asiassa niin totean vain että sen tiedon perusteella mikä minulla näistä asioista on olen ed

tässä katsannossa olen sitä mieltä että voin tämän esityksen hyväksyä olletikin kun prosessi on nyt käyty näinkin perusteellisesti läpi sillä nyt tässä on se mahdollisuus että katsotaan mikä on yritysmaailman vaste mikä on myöskin sen muun yhteiskunnan vaste niistä kaikistahan on täällä arvokkaasti käytetty puheenvuoroja

kiinnittäisin huomiota vielä siihen että kun suomessa jokelan ja varsinkin kauhajoen tapauksen jälkeen keskusteltiin siitä pitääkö aseenhakijan terveystietoja pystyä poliisin tarkastamaan niin tietenkin tietosuoja on ja sitä pitää kunnioittaa mutta onhan aivan uskomatonta että kun esimerkiksi henkilö armeijassa ollessaan on ollut vaarallinen aseen kanssa esimerkiksi ampumaradalla niin siitä jää toki merkinnät armeijan rekistereihin mutta tämä rekisteritieto on luottamuksellinen aivan samoin kuin terveystieto jos ihmisellä on henkisiä vaikeuksia

olen täällä eduskunnassa tästä pöntöstäkin muutaman kerran tuonut yhden oulun niin sanotun eteläisen alueen niin kuin sitä maantieteellisesti nykyisin kutsutaan mökkiesimerkin

mutta olen ajatellut tätä aikaisemminkin ministeri holmlundin kohdalla on oikeastaan ihan hyvä että te uskotte siihen että te olette aina oikeassa koska se voisi olla aika hankalaa jos teillä olisi sellainen epäilys näistä ilmiöistä ja asioista joka meillä on

siellähän on niitä kuoppia vielä vähemmän kuin maassa keskimäärin siis pohjois pohjanmaalla

tätä kuivatislautumista tapahtuu niin vähän että itse asiassa voidaan todeta noin periaatteessa molekyylin tasolla kuinka paljon tätä varantoa maapallolla on

niinpä sitten yhden lammen joka on semmoinen reippaan hehtaarin repo ohi petteri lampinen ei lampi ympärille oli kauniisti tehty kesämökkejä ja oli unohtunut laittaa tämä jätevesihuolto sitten näihin pisteisiin ja niin ne ravinteet kaikki menivät sinne lampeen

arvoisa puhemies

onhan aivan selvää että kun ihminen syyllistyy elämänsä aikana esimerkiksi väkivallan tekoon pahoinpitelyyn ja joutuu poliisikuulusteluun niin siinä yhteydessä kyseisen henkilön aseluvatkin tarkastetaan onko hänellä hallussaan aseita

ja tässä tilanteessa on kysymys siitä missä vauhdissa tämä varanto muutetaan hiilidioksidiksi

kaunistolle totean ystävällishenkisesti mutta määrätietoisesti ja tiukasti että tässähän on koko prosessissa kysymys siitä mistä eräs tutkija tilastokeskuksen osalta hesarissa kirjoitti näyttävästi

nyt aivan tuoreet tiedot high arctic alueelta eli kanadan pohjoisosasta kertovat että metaania on alkanut ikiroudasta merenpohjasta purkautua sillä tavalla että se tulee räjähdyksenomaisina patsaina merenpinnan yläpuolelle

aivan oikein näin pitää tehdä mutta pitää myös varoa ylilyöntejä ettei hyvää harrastusta metsästystä tai hyvää ampumaharrastusta olla pilaamassa sen takia että ylireagoidaan näiden murheellisten tapahtumien takia

arvoisa puhemies

mielenkiintoinen oli se lopputulema siitä tuli kuin täällä etelä suomessa olevat keidassuot

elinkeinoelämän keskusliitosta

herra puhemies

kun tätä keskustelua aiheesta käytiin helsingin sanomien palstoilla sun muissa pääkaupunkiseudun lehdissä niin suuresti ihmettelin sitä että jos heikki seppä ottaa näihin asioihin kantaa niin voimakkaasti kuin hän otti niin miksi ihmeessä sisäasiainministeriön asianomainen osasto ei reagoi minun ymmärtääkseni millään tavalla tähän asiaan miksi ei ryhdytä esimerkiksi sellaisiin toimenpiteisiin kuin tässä lakialoitteessa ehdotetaan ryhdyttäväksi

tieteellinen tutkimus tulee selvittämään miksi näin pitää tehdä